voimassa olevan lain mukaan paikallinen ely keskus voi kuitenkin myöntää kaupalliselle kalastajalle luvan kalastaa vesialueella ilman vesialueen omistajan lupaa

jos sinulla on esimerkiksi puutarha missä olet vuosikausia kasvattanut porkkanoita niin miten joku voi antaa luvan jollekin toiselle kerätä porkkanasi pois

itämerellä purkamisvelvoite koskee silakkaa kilohailia turskaa lohta ja punakampelaa

pitäisin hyvänä ettei myöskään vapaa ajankalastajien kiinteisiin pyydyksiin jääneitä kuolleita alamittaisia kaloja tarvitsisi laskea takaisin veteen

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

teemme samanaikaisesti useita uudistuksia muun muassa yhteiskuntasopimusta sekä työllisyys ja yrittäjyyspakettia sote ja maakuntauudistuksesta puhumattakaan

edellisen kauden huonon työllisyyskehityksen vuoksi nykyinen hallitus joutuu tekemään useita ikäviä leikkauksia ja hakemaan kasvun eväitä uusilla keinoilla kuten olemme tänään viimeiset seitsemän tuntia kuulleet

hallitus on linjannut myös lukuisia muita työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä toimia

erityisesti tarvitsemme toimia joilla parannetaan työnantajien kynnystä palkata uusia työntekijöitä sekä toimia jotka parantavat työttömien työnhakijoiden työllistymistä

nämä ovat hallituksen ja toivottavasti meidän kaikkien tavoitteita

itä suomen yliopiston päätös savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen siirtämisestä joensuun kampukselle on savonlinnan kannalta erittäin ikävä ja joensuun kannalta hyvä asia

joka tapauksessa jos opettajankoulutus savonlinnasta päätetään lakkauttaa tulee hallituksen etsiä uusia mahdollisuuksia korvaaviin toimintoihin mikä tukee savonlinnan alueen kehitystä

edellisessä hallituksessa ollessaan he yksityistivät valtion omaisuutta leikkasivat lapsiperheiltä sekä koulutuksesta ja jäädyttivät indeksikorotukset heikoimmassa asemassa olevilta

tällä hetkellä he katsovat oikeudekseen kritisoida hallitusta samanlaisista päätöksistä ja lisäksi pelottelevat sellaisillakin päätöksillä joita ei ole edes tehty

nykyinen laki rajoittaa vähittäiskauppaa sekä parturi ja kampaamoliikkeen toimintaa tiettyinä päivinä ja tiettyinä aikoina kuten olemme tänään jo moneen kertaan kuulleet

tämänhetkinen liikeaikalaki antaa mahdollisuuksia kioskiyrittäjyydelle mutta rajoittaessaan kampaamotoimintaa laki saattaa jopa kannustaa harmaaseen talouteen ja liikeaikalain rikkomuksiin

aukiolojen vapauttaminen mahdollistaa sen että yrittäjät voivat itse parhaaksi katsomallaan tavalla pitää liikettä auki silloin kun tietävät asiakkaita riittävän

yrittäjä itse kantaa vastuun toiminnastaan joten eikö hänellä pitäisi olla myös vapaus päättää milloin hän pitää yrityksensä avoinna

kaikissa pohjoismaissa sekä virossa ja venäjällä kuten monessa eurooppalaisessa maassa kaupat saavat olla vapaasti auki

tämän muutoksen jälkeen pienyrittäjälle taattiin oikeus pitää liikkeensä suljettuna kerran kalenteriviikossa yhtenä valitsemanaan viikonpäivänä eikä tätä oikeutta ole mahdollista sopimuksin rajoittaa

työntekijälle vuorotyön lisääntyminen on aina erityisesti perheelliselle elämäntilanteesta riippuen haastavaa erityisesti jos kummatkin vanhemmat tekevät vuorotyötä

jos tämä laki toteutuu niin jokaisella työpaikalla on yrittäjien ja työntekijöiden yhdessä mietittävä aukiolojen järkevyyttä eikä työntekijöiden mielipiteitä saa lakaista maton alle

tämän uudistuksen arvioidaan asiantuntijoina kuulleiden mielestä lisäävän sekä kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille että valmiutta palkata uusia koko ja osa aikaisia työntekijöitä

yhtenä tärkeänä seikkana haluan vielä tuoda esiin työturvallisuuden

valiokuntakin on pitänyt tärkeänä että ilta ja yötyön sekä yksintyöskentelyn työturvallisuutta parannetaan ja että työsuojelutarkastuksia kohdennetaan jatkossa erityisesti kauppoihin joissa työskennellään yksin ja myöhäisinä tai varhaisina vuorokaudenaikoina

velvollisuutta on tosin rajattu siten että epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet joihin työnantaja ei voi vaikuttaa jäävät huolehtimisvelvollisuuden ja vastuun ulkopuolelle

saman työturvallisuuslain mukaan työnantajan huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu myös huolehtia muun muassa siitä että työpaikalla on huomioitu ne työtehtävät ja toimenkuvat jotka lisäävät väkivallan uhkaa

selkeät menettelytavat ja ohjeet lisäävät työntekijöiden turvallisuudentunnetta ja vähentävät haitallisen henkisen kuormituksen kokemusta

mielestäni työnantajan järjestämä työturvallisuuskoulutus työntekijöille korostuu entisestään mikäli kauppojen aukioloajat vapautuvat esityksen mukaisesti

näillä valtion eli meidän kaikkien yhdessä omistamilla mailla sijaitsee hyvin paljon sitä mikä on luonnossamme arvokkainta niin luonnolle itselleen kuin siellä kulkevalle luonnonystävälle

jokamiehenoikeuksien säilyminen nykyisellään on suurimmalle osalle suomalaisista erittäin tärkeää

se saisi myös eduskunnan päätöksellä siirtokelvottoman oikeuden hakata valtion talousmetsissä

tämäkin seikka ajanee metsähallituksen kohti yhtiöittämistarvetta ilman ulkopuolista kilpailutuspainetta

mielestäni viimeistään nyt tulee laajentaa mahdollisuuksia nykyisin lähes hyödyntämättä oleviin vesistöreitteihin ja metsähallituksen tuhansiin järviin ja jokiin

tiedän metsähallituksen maita ja vesistöjä käyttävänä aktiivikalastajana ja metsästäjänä että nämä maat ja erityisesti vesistöt ovat liian vähällä käytöllä

alikalastuksen ja ruokakalan hankinnan vain kalatiskeiltä myötä vesiemme vähäarvoinen kala lisääntyy vesistöjen sisäinen kuormitus kasvaa ja arvokala vähenee

mikäli metsähallitus vuokraisi vesistöjään luonnonravinnemenetelmää käyttävään kalankasvatukseen ja kalastusmatkailuyrittäjille se mielestäni vähentäisi myös yhtiöittämisen paineita ja lisäisi tuottoja

arvoisa rouva puhemies

mikäli metsähallitus nyt yhtiöitetään ja toiminta rajataan niin ettei myöhemminkään voida hävittää meille kallista ja rakasta kansallisomaisuutta niin tästä voi tulla entistä parempi ja monipuolisempi yritys

tällä esityksellä metsähallitus pysyy yhtenä kokonaisuutena kuten jo ministeri aikaisemmin kertoi

arvoisa rouva puhemies

ylikuormat vääristävät raskaan liikenteen yrittäjien kilpailua sekä rapauttavat tiestöä ja erityisesti siltoja myös tämän lakiesityksen jälkeen

asiantuntijakuulemisessa on myös suomen kuorma autoilijoiden liitto skal todennut että valvonta on vähentynyt liikkuvan poliisin lakkauttamisen myötä ja pitää tärkeänä riittävää valvontaa

on muistettava että huomautukset rikesakot ja päiväsakot ovat rangaistuksia mutta rikoksen tuottaman hyödyn menettäminen eli hyötykonfiskaatio ei ole rangaistusluonteinen seuraus

ammattitaitoinen virkamies huomioi että esimerkiksi lumi ja jää voivat vaikuttaa kuorman lopulliseen painoon ja vaikeuttaa kuljettajalta ajoneuvon tarkan painon arviointia

kuljettaja ja kuormauksen tekijä saavat kuljetuksen johdosta mahdollisesti rangaistusvaatimuksen mutta yrittäjälle määrätään ylikuormamaksu

nykyisellä järjestelmällä ei pystytä saavuttamaan niitä liikenteenvalvonnan tason ja määrän tavoitteita jotka pora iiin yhteydessä poliisihallinnolle asetettiin

mielestäni liikennepoliisi tulee palauttaa omaksi erillisyksiköksi keskusrikospoliisin ja supon rinnalle jolloin liikenteenvalvonnalla on yksi johto ja yhdet tulostavoitteet

kiitos

arvoisa puheenjohtaja

kuten tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa totesin siinä liikennevalvonnassa kaksi ammattilaista kohtaavat toisensa elikkä ammattitaitoinen autoilija ja ammattitaitoinen poliisi

se voi antaa huomautuksen ja poliisin toimintahan perustuukin siihen että huomautuksin ohjein ja kehotuksin ohjataan sitä liikennettä ja silloin tahallisista rikoksista rangaistaan

kun hän lähtee oulusta kohti helsinkiä niin jos sitä lunta tai loskaa kerääntyy siihen rekkaan niin hänen tulee se nykyisen lain mukaan poistaa sieltä

ei voi tulla yli tuhatta kiloa muuta kuin sohjossa

näin se vain menee

arvoisa rouva puhemies

pakolaisleireihin laitetut satsaukset vähentävät turvapaikanhakijoiden matkustamista eurooppaan joten tämä satsaus on oikeaa toimintaa

ymmärtääkseni humanitääriseen apuun syyriaan ja sitä kautta muuttoliikkeen hallitsemiseen on tulossa vielä lisärahoitusta

nykyinen hallitus haluaa ottaa vastuuta eikä vain edellä mainitsemissani asioissa

nyt olemme oikealla tiellä

arvoisa rouva puhemies

voimme hyvin puhua seitsemästä laihasta vuodesta